koko turvallisuussektorista on siis pidettävä kokonaisuutena huolta

niin huolehdimme myös kaikista kansalaisistamme tasavertaisesti ja tasa arvoisesti kaikkialla suomessa

poliisin esitutkintavoimavarojen vahva lisäys on olennainen edellytys harmaan talouden torjunnassa tarvittavan monialaisen viranomaisyhteistyön tehokkaassa käynnistymisessä

perussuomalaiset ovatkin esittäneet omassa varjobudjetissaan merkittäviä lisäyksiä poliisin tuomioistuinten syyttäjälaitoksen rajavartiolaitoksen sekä tullilaitoksen

näissä kahdessa nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on useita asioita joihin perussuomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä ja haluavat niistä antaa hallitukselle kiitosta

oikeansuuntainen toimenpide on esimerkiksi luoda työn vastaanottamiseen kannustimia sen sijaan että elämisen kustannuksia kompensoidaan toistuvasti toimeentulotuen kautta

toivottavaa on että näillä toimenpiteillä aidosti parannetaan tilannetta ja luodaan aitoa kannustavuutta vastaanottaa myös lyhytkestoista työtä

yliopistojen tutkimusrahoista ollaan leikkaamassa paljon pois ja sellaisena aikana jolloin nimenomaan tutkimusta pitäisi kaikin tavoin edistää jotta uusia toimintamalleja ja tapoja saavutettaisiin

olemme tehneet valiokunnassa hallituksen esityksiin pykälämuutosesitykset jotka käyvät ilmi vastalauseestamme ja jotka edustaja jurva jo aiemmin nostikin puheenvuorossaan esiin

pitkään myös sosiaalityön asema tutkimustyössä on jäänyt esimerkiksi terveydenhuollon varjoon ja kysyisinkin miten te aiotte tätä sosiaalityön asemaa tässä tutkimustyössä edistää koska sosiaalityön kautta nimenomaan löydetään niitä yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikuttavuuden merkityksiä tämän tutkimuksen kautta

eli koska siihen ihan aidosti herätään että sinne kentälle tarvitaan sitä apua ja tukea jotta esimerkiksi tämä nuorten masentuminen saadaan katkaistua

arvoisa herra puhemies

sen sijaan kun hiukan tarkemmin tähän tutustuu niin tässä on kyllä monenlaisia puutteita tai sanotaan että oikeastaan kysymyksiä ei ehkä niinkään puutteita vaan kysymyksiä

he tarvitsevat monentasoista apua kuten tässä edustaja louhelainen toi esiin on se sitten lainopillista psykososiaalista taloudellista tai terveydenhuoltoon liittyvää ja ilman muuta raha automaattiyhdistyksen työtä ei voi laisinkaan vähätellä eikä myöskään rikosuhripäivystyksen

rikosuhripäivystys riku tekee erittäin arvokasta ja tuettavaa työtä ja jatkossakin sitä varmasti tarvitaan

oikeastaan nämä suurimmat kysymykset nousevat juuri tästä kuinka paljon tällä on nyt viime kädessä ajatus sitten kompensoida näitä säästötoimenpiteitä joita tässä esimerkiksi turvakotien osalta ja turvakotien rahoituksen osalta tuotiin esiin että niiden rahoitus on täysin riittämätön

kuten tässä esityksessä koskien näitä taloudellisia vaikutuksia tuodaan esiin kun katsoo näitä laskelmia joita täällä on tehty niin voidaan kyllä hiukan epäillä kuinka nämä nämä laskelmat joita täällä on tehty paljon tällä pystyttäisiin keräämään sitten viime kädessä sitä vuosikertymää

täytyy nyt kyllä hiukan epäilys esittää mutta jos tämä nyt saadaan aidosti toteutettua ja hyvin niin kyllä olen ehdottomasti sen kannalla että hyvä esitys

arvoisa puhemies

osaltani myös kannatan tässä edustajakollega vähämäen tekemää esitystä ja haluaisin myös osaltani nostaa tätä lapin tilannetta hiukan vielä tässä esiin

lappihan on tällainen pitkien etäisyyksien alue ja siellä oma auto on käytännössä välttämättömyys

joissain perheissä tarvitaan kaksikin tai jopa useampikin auto jotta voidaan ylipäätään siellä liikkua paikasta toiseen

joukkoliikenne ei siellä meillä ole mitenkään tämmöinen realistinen vaihtoehto

sieltä toistuvasti näitä julkisen liikenteen vuoroja lakkautetaan ja joukkoliikenteen tukemiseen tarkoitettuja määrärahoja vähennetään

kuitenkin autoa tarvitaan töissä käymiseen ja lasten harrastuksiin viemiseen ja ihan tämmöiseen normaaliin elämiseen kaupassakäyntiin ja asioiden hoitamiseen

täytyy sanoa että kyllä koen että tämäkin esitys kurittaa kaikista pahiten juuri näitä syrjäseutujen asukkaita ja vielä vallatikin pienituloisia ihmisiä siellä

kiitoksia nyt heti alkuun näistä erittäin hyvistä puheenvuoroista ja kyllä kyllä minä jaan tismalleen nämä teidän huolenne nimenomaan pienituloisista ihmisistä joihin nimenomaan nämä leikkaukset kohdistuvat

en minä väitä edes että ne olisivat helppoja ja minä jaan ihan varmasti joka ikisen teidän huolenne jonka te nostatte täällä esiin

mutta tässä on paljon nyt tietysti pohdittu ja tietenkin yhtenä asiana myöskin kollega rehulan kanssa koko syksy tässä käyty läpi ja pohdittu mitä vaihtoehtoja meillä on kuinka me voisimme edes loiventaa niitä vaikutuksia

no eläkkeensaajien asumistuen yhdistäminen peruttiin saimme loivennettua lääkekorvausten leikkauksia siihen puoleen eli kyllä me olemme yrittäneet tehdä niitä toimenpiteitä askel askeleelta

mutta nyt pitää ymmärtää semmoinen asia että meillä ovat sosiaaliturvajärjestelmän rakenteet äärettömän ongelmalliset ja se ainoa keino minkä minä ministerinä näen on se että me käymme sen järjestelmän pala palalta läpi ja nimenomaan etsimme sieltä sellaisia kestäviä ratkaisuja jotta meidän ei tarvitse tehdä tällaisia juustohöyläleikkauksia koska ne ovat kaikista kipeimpiä ne ovat kaikista vaikeimpia

esimerkiksi edustaja henrikssonin puheenvuorossa nousi esiin ja siitä on ollut aikaisemminkin täällä salissa puhetta nimenomaan tämä yhtenäinen kattojärjestelmä

en tietenkään voi luvata mutta pidän ehdottomasti sitä selvittämisen arvoisena asiana kun sitä sosiaaliturvajärjestelmää lähdetään ja on jo lähdetty perkaamaan läpi voisiko siinä olla yksi semmoinen keino jolla me nimenomaan voimme silloin minimoida niitä vaikutuksia että ne eivät kohdistu semmoisella volyymilla silloin niihin tiettyihin ihmisryhmiin

eli tosiaan niin kuin sanoin luvata ei voi mutta ehdottomasti kannattaa kaikkea mahdollista nyt meidän olla valmiita selvittämään

on löydettävä kestäviä ratkaisuja

edustaja huovinen viittasi anneli pohjolaan jota erittäin suuresti arvostan niin kuin varmasti tässä salissa jokainen meistä joka hänet tuntee ja tietää

tietysti yksi semmoinen asia on myöskin tämä että jos me haluamme pysyviä muutoksia niin meillä täytyy olla tavoitteena silloin myöskin niitä myönteisiä seikkoja joilla me niihin pääsemme ja me hallituksessa muun muassa näillä kärkihankkeilla nimenomaan pyrimme siihen pysyvään muutokseen niin omaishoitajien kohdalla lapsiperheiden kohdalla vanhusten kohdalla osatyökykyisten kohdalla ja monen muun ryhmän kohdalla jotta me säästyisimme niiltä kipeiltä kipeiltä leikkauksilta joita valitettavasti nyt tämä hallitus on joutunut tekemään

näyttää nyt kuitenkin siltä että tämä hallitus ei aio näin tehdä vaikka muuta väittääkin ja siksi me perussuomalaiset emme tähän hallitukseen voi luottaa

huippukokouksen tuomisina oli kuitenkin pääministeri kataisen alaviite ja viesti siitä että suomen tuleva paikka on osana liittovaltiota sekä että budjettivalta ollaan antamassa aivan muualle kuin sinne mihin se kuuluu eli suomen eduskunnalle

rohkenen tehdä veikkauk sen että ennen kuin evm laki tulee eduskun nan äänestykseen perustuslakivaliokunta katsoo ranskan ja saksan esityksen perustuslain mukaiseksi

mitä ilmeisimmin tulevaisuudessa tarkoitus on että suomen eduskunta on vain täysi kumileimasin jossa jo valmiit päätökset käytetään vain näytillä

arvoisa puhemies

kansaa pelotellaan perussuomalaisten linjalla ja jopa sillä että me olemme ajamassa suomea lamaan vain siksi että kerromme totuuden ja annamme vaihtoehtoja

on kuitenkin nähty etteivät nämä edellisen tai nykyisen hallituksen toimet joihin on ollut niin sanotusti pakko osallistua ole estäneet tai hillinneet millään tavoin nyt käsissämme olevaa kriisiä

on erittäin vaikea nähdä mikä olisi todellisuudessa muuttunut paitsi se että suomen vastuita lisätään jatkuvasti siten että kukaan ei enää taida tietää mikä on todellinen määrä

näin ollen kannatan edustaja soinin tänään tekemä esitys

arvoisa puhemies

kuten tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä toinkin jo esiin olen itse tämän velkajärjestelyn aikanaan läpikäynyt ja näin inhimillisellä tasolla ymmärrän hyvin mistä tässä on kysymys

haluan nyt vielä kerran kiittää tästä esityksestä jonka hallitus on tehnyt parantaakseen näiden velkajärjestelyyn joutuvien tai siinä mahdollisesti olevien asemaa

näen että tässä on paljon hyvin asioita ja hyviä elementtejä ja valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja huomioinut hyvin näitä muutamia tämmöisiä vakavia epäkohtia tässä asiassa

itse uskon että velkajärjestelyyn hakeutuvien ja siihen päätyvien määrä tuskin tulee tulevina vuosina ainakaan vähenemään

niin sanottua yhdistelmälupadirektiiviä pannaan täytäntöön nyt kolmella hallituksen esityksellä joita ovat hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain sekä sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

yhdistelmälupadirektiivin myötä kolmannen maan kansalaisella on oikeus työttömyyspäivärahaan mikäli hän on ollut vähintään kuuden kuukauden ajan työsuhteessa ja sen jälkeen rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi vaikka henkilö ei asuisi suomessa

esityksen taloudelliset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi mutta perussuomalaiset haluavat huomauttaa että kyse on vain yhdestä osasta yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanossa ja sosiaaliturvan avaamisessa

koska kyseessä on yksi osa sosiaaliturvalainsäädännön muutoksista tulevat muutosten vaikutukset yhdessä vaarantamaan suomalaisen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja sosiaaliturvajärjestelmämme kantokyvyn

perussuomalaiset katsovat että esityksen vaikutuksia yhdessä muiden siihen liittyvien esitysten kanssa ei ole arvioitu riittävästi eikä yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanoa ole valmisteltu riittävästi

direktiivin täytäntöönpano saattaa pitkällä aikavälillä lisätä sellaisten maahantulijoiden määrää jotka pyrkivät hyötymään korkeatasoisista sosiaalietuuksista ja palveluista suomessa

tämä tulee väistämättä aiheuttamaan sekä suoria että välillisiä vaikutuksia joista ensin mainitut aiheutuvat asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin oikeutettujen ja niitä käyttävien ulkomaalaisten määrän kasvusta

toinen asia on että miten aiotte motivoida nämä nuoret näihin toimenpiteisiin koska he saattavat jäädä jopa tappiolle jos he lähtevät tällaiseen toimenpiteeseen näiden kalliiden kulkemisten vuoksi

koska sosiaalipalveluihin sekä sosiaaliturvajärjestelmäämme kohdistuu jo nykyisellään vakavia leikkauspaineita emme näe järkeväksi kasvattaa direktiivillä mahdollisten käyttäjien määrää ulkomaalaisilla työntekijöillä

ja kolmas asia on se että miten ajattelette purkaa näitä työvoimahallinnon byrokraattisia rakenteita joihin monen nuoren haave siitä työharjoittelupaikasta tai oppisopimuspaikasta saattaa tyssätä

tilanteessa jossa suomessa kamppailemme vakavien työttömyysongelmien kanssa ja jossa nuorisotyöttömyydestä on tulossa suuri rakenteellinen ongelma pidämme täysin kohtuuttomana luoda mahdollisuuksia halpatyövoiman tuottamiseen

vakava köyhyys lisääntyy ja se luo väistämättä paineita myös suomalaisen sosiaaliturvan kestävyydelle etenkin jos se avataan kolmansista maista tuleville henkilöille ja asumisperusteinen sosiaaliturvamme murretaan

katsommekin että ennen esitysten toimeenpanoa olisi tullut tarkastella millaisia kokemuksia ja kustannuksia muissa eu maissa on ollut kehityssuunnaltaan havaittavissa

lainsäätäjien ja aikuisten tehtävä on suojella lapsia ja nuoria sellaisilta ärsykkeiltä tai virikkeiltä jotka voivat muokata heidän mielikuviaan haitalliseen tai jopa itsetuhoiseen käyttäytymiseen

me kyllä tuomitsemme voimakkaasti esimerkiksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön aivan kuten kuuluukin

arvoisa puhemies

muistan kuinka aikanaan kun kuuntelin erästä nuorten ja nuorten aikuisten hyvin suosittua radiokanavaa oli hämmentävää kuinka ensin mainostettiin erästä mietoa alkoholijuomaa kuinka kesä ja elämä eivät voi olla likipitäen täydellisiä ilman sitä

työeläkeyhtiöt harjoittavat merkittävää vallankäyttöä suomessa ja siksi on syytä määrätä työeläkeyhtiöiden hallinnon kokoonpanosta täsmällisemmin kuin aikaisemmassa laissa

itselleni hämmentävä tämän asian valiokuntakäsittelyn aikana oli erityisesti erään asiantuntijan esitys jossa hän analysoi kuinka mainontaa rakennetaan kolahtamaan nimenomaan hyvin nuoriin henkilöihin

piiloviestit jotka erityisesti mietojen alkoholijuomien kohdalla löytyivät olivat erittäin avaavia ymmärtämään kuinka mainonta ja markkinointi rakennetaan käyttäen taidokasta verbaliikkaa mutta myös mainoksissa henkilöitä ja tilanteita joihin nuorten on helppo samaistua

mitä siis on tehtävissä